ja kuinka ollakaan sitten poliisi saa vihiä tästä asiasta ja käynnistää esitutkinnan muun muassa vaikka telekuuntelun merkeissä elikkä saa oikeudelta luvan tehdä telekuuntelua tiettyihin henkilöihin

kannan huolta nuorista mutta nyt tämä laki tämä valmistelu on kyllä ennen kaikkea tehty järjestäytyneen ammattimaisen rikollisuuden takia ja sen varalle

toki nämä pari todella surullista kouluampumista ovat esimerkkejä joihin pitää pystyä puuttumaan mutta ihan käytännössä voi olla äärimmäisen haasteellista ajallisesti pystyä niihin puuttumaan mutta toki nyt on siihenkin mahdollisuus

ja kuinka ollakaan poliisi sitten havaitsee että he kaikki ovat sieltä poistuneet niin olisi aika järkevää että poliisi voisi tehdä tuona aikana kun nämä henkilöt eivät ole paikalla sinne kotietsinnän sen selvittämiseksi löytyykö sieltä esimerkiksi aseita löytyykö sieltä naamiointivälineitä suunnitelmia ja sen jälkeen voisi vähin äänin poistua toki jos aseita löytyy sitten ei voi poistua vähin äänin mutta vaikka rikoksentekosuunnitelma ja naamioitumisvälineitä ne eivät ole mitenkään rikollisia sieltä paikalta ja jatkaa tätä salaista seurantaa ja kuuntelua ja ottaa heidät ehkä parin päivän kuluttua kiinni eli he eivät ilmoita siitä kotietsinnästä kenellekään eivätkä varaa tilaisuutta olla siellä läsnä

ennen kaikkea tällä lainsäädännöllä puututaan esimerkiksi tämmöisiin liedon tyyppisiin ryöstöihin tai tähän virosuomi kidnappaustapaukseen tai vastaaviin sekä tietysti voi sanoa murhan suunnitteluihinkin nykypäivänä lähinnä järjestäytyneen rikollisuuden toimesta ei niinkään näihin nuorten tekemisiin

jos nyt lähdetään siitä mistä edustaja mäkipää tuossa oli huolissaan niin kyllähän lääkäreillä on mahdollisuus etenkin jos puhutaan ampuma aseista ilmoittaa poliisille ja jos täyttyy rikoslaissa ilmoitettavien rikosten jotka on velvollisuus ilmoittaa konkreettisuus niin kyllä lääkäri silloin on jo ilmoitusvelvollinen

se olisi äärettömän tärkeä rikostutkinnallinen keino nimenomaan jälleen vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

se ei tarkoita sitä että jälleen näiden rikoksesta epäiltyjen ihmisraukkojen perusoikeuksia poljettaisiin täysin radikaalisti

totta kai siinä vaiheessa kun heidät otetaan kiinni heille ilmoitetaan että heidän luonaan on tehty kotietsintä ja tarvittaessa vaikka näytettäisiin se videotallenne tällä tavalla siellä toimittiin

mutta olen täysin samaa mieltä että viranomaisyhteistyötä pitää lisätä ja sitä lainsäädäntöä kehittää mutta minun mielestäni se ei nyt kuulu ihan tähän asiaan

ja sen jälkeen heillä on luonnollisesti oikeus saada jälleen puolueettoman riippumattoman tuomioistuimen harkittavaksi polkiko poliisi oikeuksia vai ei

tämä olisi äärimmäisen tärkeätä kun valitettavasti järjestäytynyt rikollisuus kovenee maailma kovenee tulee entistä häikäilemättömämpiä tekijöitä tänne

nyt onneksi tulee vihdoinkin piakkoin voimaan laki jossa on kriminalisoitu tällaisten vakavien rikosten valmistelu niin se antaa mahdollisuuden puuttua jo aikaisemmin tällaiseen vakavaan uhkaan nimenomaan täysin viattomiin ihmisiin kohdistuvaan vakavaan uhkaan mutta tämä salainen kotietsintä olisi eräs täydentävä keino siinä

en usko että sitä ehkä tällä hallituskaudella ja tämän eduskunnan aikana saadaan toimeen mutta parin kolmen vuoden kuluttua tämä voi olla jo toivottavasti ihan realismia

arvoisa herra puhemies

ne täydentävät hyvin anonyymiä todistelua joka on täällä eduskunnan lakivaliokunnassa parhaillaan käsittelyssä

todellakin tätä tulevaa lakia tultaisiin käyttämään järjestäytyneen rikollisuuden ja ehkä muutamien muiden vakavien rikosten torjunnassa

minäkin haluan antaa tukeni sille että tuomioistuimen kokoonpanoja kevennetään ja valitusoikeutta rajoitetaan niin kuin on jo nyt tehty

itse asiassa olen paljon keskustellut eri tuomarien kanssa jotka tuomioistuimissa ovat tuomitsemassa ja he ovat kanssa valmiita nimenomaan siihen että käräjäoikeutta vahvistetaan ja siitä eteenpäin asian vieminen tämmöisissä päivittäisasioissa ei enää etenisikään

käyttökertoja ehkä tässä alussa saattaa tulla enemmän kuin pari vuodessa mutta ei niitä kovin montaa kuitenkaan tule eikä pidäkään tulla koska useimmiten aina on lievempiä keinoja turvata todistajan ja myös rikoksen uhrin turvallisuus muun muassa osoitteen turvakielto erään mainitakseni

totta kai vaikeat asiat eteenpäin mutta se ei ole kenenkään oikeusturvasta pois ja sillä näinä päivinä me saamme isoja säästöjä joita on pakko tehdä tulevina vuosina

mutta tosiasia on että etenkin järjestäytyneen rikollisryhmän jäseniä on jo aikaisemmin autettu pois ryhmän jäsenyydestä ja nyt tämä uusi laki antaa siihen uusia hyviä työkaluja

sehän nyt peruttiin

monasti rikollisryhmän jäsen haluaa irtautua ryhmästä kun hän on kyllästynyt siihen toimintaan ja monasti siellä on perhesyyt taustalla lapsen saaminen tai muut tämmöiset isot muutokset perhe elämässä kun halutaan irtaantua siitä rikollisjärjestöstä

se on selvää että rikollisen on saatava tuomio näpistelijän on saatava tuomio ja kysynkin mihin toimenpiteisiin te nyt olette ryhtynyt korvaavien toimenpiteiden valmistamiseksi

on täysin selvää että eun ja meidän sotilaiden täytyy osallistua tähän operaatioon ja ensisijainen asia on tietysti tämä inhimillinen kärsimys ja humanitäärinen hätä joka siellä on

me annamme sinne ensiavun ja autamme siviilien suojelussa ja tilanteen vakauttamisessa mutta kun kääntää tätä asiaa toisinpäin itsekkäästikin ajatellen

olen ollut mukana tutkimassa useita murhia joissa on kostettu rikollisryhmästä lähtö sillä että on surmattu tämä henkilö

eu saa sieltä aivan varmaan suojan siihen että esimerkiksi tämmöinen terrorismi tai järjestäytynyt rikollisuus joka useimmiten muhii tämmöisissä pesissä ei leviä eun alueelle

näitä pienimuotoisempia tapauksia mitenkään väheksymättä on ollut se että esimerkiksi eräs rikollisryhmä vaati että jos sieltä joku haluaa erota hänen on katkaistava sormensa

mutta nyt toivottavasti ei enää mene yhtään ihmishenkeä eikä yhtään sormea kun tämä uusi laki tulee voimaan vaan pystytään näillä uusilla työkaluilla suojaamaan ihmisten henki ja myös terveys

miten tämä sotilaiden koulutus etenee ja onko sitä jo aloitettu koska se on aivan toisenlainen maaperä kuin suomalainen metsä

turvavälineistöllä voidaan tiettyjä asioita estää mutta koulutus on se ykkösjuttu vahinkojen estämisessä

kuten sanoin kyllähän aikaisemminkin ja parhaillaankin poliisi tekee tämmöistä suojelua se on poliisin virkavelvollisuus mutta laki ei ole ollut siihen riittävä

haluan jo tässä vaiheessa kiittää kollegoita tästä tuesta

esimerkiksi jopa järjestäytyneen rikollisryhmän johtohenkilöitä tai ainakin rivijäseniä jotka ovat irtautuneet ryhmästä on otettu poliisin suojeluun mutta ongelma on muodostunut siitä että näiden henkilöiden henkilöllisyyttä ei pysty häivyttämään

olen vuosikymmenten ajan nähnyt kaltoinkohtelua ja olen huomannut että tieto ei valitettavasti eri viranomaisten välillä kulje vielä niin kuin sen pitäisi kulkea näissä lapsiin kohdistuvissa asioissa

syntymäaikaa ja henkilötunnusta ei pysty muuttamaan ei niin mitenkään ja kaikista rekistereistä näillähän löytyy sitten ilman muuta tämä henkilö

tämä on se tarkoitus ja sehän on ihan selvää että poliisi syyttäjä tai oikeuslaitos ei lapsen pahoinvointia missään tapauksessa pystyisi ratkaisemaan semmoisia harhoja minullakaan ei ole mutta sen sanoisin että suomalaisessa yhteiskunnassa lapsen etua ajatellen on kolme tärkeää viranomaista silloin kun asiat ovat lapsella huonosti ne ovat sosiaaliviranomainen ja terveydenhuollon ammattilainen ja poliisi ja näiden välillä tiedon täytyy kulkea

elikkä on uskottavaa kun joku esimerkiksi hakee töitä tai jotain muuta että hän on uusi uudesti syntynyt henkilö

vaikka tieto kulkee niin se ei tarkoita sitä etteivätkö roolit säilyisi näillä viranomaisilla ennallaan

hän olisi mahdollisesti ollut rikoksen uhri eli on ollut vakava hengenvaara oli kyse kunniamurhan uhkasta

lääkäri hoitaa lapsen sosiaaliviranomainen tukee perhettä poliisi syyttäjä oikeuslaitos ilmoittaa rikolliselle että meillä lapsen pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely ei ole sallittua

se että tässä suojataan rikoksen uhria todistajan lisäksi sekä myös muita henkilöitä joilla on vakava hengen ja terveyden vaara on täysin perusteltua

se on tehokas keino nimenomaan siihen että pahoinpitely ei jatku ja pahene ja pääty pahimmillaan lapsen kuolemaan koska semmoisiakin tapauksia olen monta kertaa nähnyt valitettavasti

mutta edelleen ihmettelen sitä miksi kaikissa tapauksissa rikoksentekijälle pitää antaa rikoksen uhrin nimi

nimittäin kun nyt tekijä saa tämän uhrin nimen vaikkapa sanotaan niin sanotussa puskaraiskaustapauksessa taikka tapauksessa jossa törkeästi pahoinpitelee toisen niin kun näitä tapauksia löytyy ja tekijä kantaa kaunaa näille uhreille niin sen jälkeen kun hän mahdollisesti vapautuu vankilasta hän pystyy kostamaan uhrille tästä teosta hänelle aiheutuneen vankilatuomion

miksei meillä nyt kun tulee mikä on loistava asia anonyymi todistaja tietyissä tapauksissa voi olla anonyymia asianomistajaa tietyissä tapauksissa

silloin kun tekijä ja uhri eivät tunne toisiaan ja kyse on vakavasta rikoksesta ja on myös vakava uhka siitä että tämä uhri myöhemmin joutuu tekijän vainoamaksi niin miksi pitää antaa nimi ja sitä kautta henkilöllisyys

kysynkin arvoisalta ministeriltä onko mahdollista että tällaista lainsäädäntöä vielä tässä hallituskauden loppumetreillä ajetaan eteenpäin

viimeinen asia mikä tietysti huolestuttaa tässä sinänsä loistavassa asiassa todistajansuojelussa ovat kustannukset

ehkäpä se sillä menee tai sitten ei mutta tosiasia on se että tätä summaa ei enää voi ottaa poliisin nykyisestä budjetista koska se on jo tällä hetkellä aivan kuilun partaalla

silloin kun tämä kansalaisaloite viime kaudella tuli niin heti pitkään lainkäyttäjänä olleena näki että eihän tämä asia kahta sanaa muuttamalla hoidu kuten siinä kansalaisaloitteessa väitettiin

totta kai on ihan hyvä että keskusrikospoliisi on tässä vastuutaho mutta pitää muistaa että entistä suuremmat paikallispoliisilaitokset joutuvat kuitenkin tekemään ne alkutoimenpiteet ja varsin pitkälle menevät toimenpiteet näiden todistajien suojelussa

tämä korvamerkitty raha ei saa olla niin yksioikoisesti korvamerkittyä että se menee vain tiettyyn kohteeseen jos työn joutuvat tekemään monet muut

mutta kaiken kaikkiaan tämä uusi lakiesitys on loistava ja kannatettava kaikilta osin

tämä kansalaisaloite on todella hieno

voin vain kuvitella näitä omaisia jotka tämän ovat tehneet

olen itsekin edellisessä työssä joutunut varmaan satoja kertoja ilmoittamaan kuolemasta omaisille ja osa niistä on ollut myös rattijuopon uhreja joten ymmärrän täysin tämän ja ymmärrän myös sen rangaistusten korottamisvaatimuksen

tällä hetkellä se on teknisesti vielä vähän kömpelö vehje mutta uskon tai toivon ainakin että tekniikka tulee lähivuosina kehittymään niin että se on hyvin helppokäyttöinen väline ja se todella estää ajoon lähdön

mutta sitten jos joku syyllistyy rattijuopumukseen niin se on ilman muuta selvää että hänelle pitää alkolukko autoon määrätä ajokieltoa pitää pidentää ja pitää määrätä pakollinen ja tehokas hoitoonohjaus

ajokielto pitää määrätä myös ajoneuvon luovuttajalle ei pelkästään tälle kuljettajalle

olen sitä mieltä että rangaistuksia ehdottomasti pitää korottaa mutta ei ihan sillä tavalla että tuomittaisiin tahallisesta henkirikoksesta koska se on meidän rikosoikeutemme yleisiä oppeja vastaan

tosiasia on että ne jotka ajavat noin promillen humalassa ovat vaarallisimpia liikenteessä ja surmaavat täysin sivullisia

arvoisa herra puhemies

tosiasia on että helsingin poliisi hoitaa paljon erityistehtäviä

no ainakin se aiheuttaa sitä että lakimiehet saavat lisää töitä juristit työllistyvät ja virkamiehet joutuvat entistä enemmän erilaisiin prosesseihin vastaamaan kanteluihin tai syytettyinä

nyt näissä suunnitelmissa vielä presidentin ja valtioneuvoston jäsenten turva ollaan siirtämässä helsingin poliisille jos se toteutuu

samoin kuin edellisessä keskustelussa oli esillä yhteiskunta amerikkalaistuu kovaa mallia tässä suhteessa että kaikesta pitää säätää lailla

siihen on tehty paljon paikkauksia se on hyvin sekava ja se on hyvin päällekkäinen monien lakien kanssa eli voi sanoa että se ei vastaa tätä päivää

se on ihan selvä juttu elämme oikeusvaltiossa mutta miksi ihmeessä näitä käytännön asioita ei voida määrätä määräyksin vankilan määräyksin vaikka risen määräyksin

siinä mielessä tämä uusi laki on tervetullut etenkin sen takia että vuodenvaihteessahan tulevat uudet pakkokeino ja esitutkintalait jotka vaativat uusia tietojärjestelmiä muun muassa poliisitoiminnan ohjausjärjestelmää eli vitjaa

ainoa ongelma tai eihän meillä ongelmia ole tietenkään mutta ainoa haaste on tässä vaiheessa että tämä vitja ei kaikilta osin valmistukaan vuodenvaihteessa ja se on vähän huolenaihe miten tämä lainsäädäntö pystytään nyt tuolla poliisivoimissa toteuttamaan kun sitä tukeva järjestelmä ei ole täysimittaisesti voimassa

kaikilla muillakin hallinnonaloilla on omat sisäiset määräykset jotka tulevat lakien ja asetusten jälkeen ja jos virkamies ei noudata määräyksiä hän joutuu siitä vastuuseen

ja jos tämä kirja opus todella olisi niin kamalan huono kuin te esitätte niin tämähän revittäisiin riekaleiksi täällä olisi koko oppositio paikalla

enkä malta olla sanomatta ikävä kyllä edustaja mustajärvi karkasi täältä salista mutta hän syyllisti virkamiehiä salailupäätöksistä tässä kreikka asiassa että tosiasiahan on että virkamiehiä kuten poliitikkoja velvoittaa tämmöinen julkisuuslaki ja se on semmoinen ehdoton laki että se pitää ottaa huomioon ja jos siellä on jotain lain piiriin kuuluvaa salattavaa asiaa se pitää salata

keskustelu on päättänyt että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyviä oikeutusta myöten selvitettyyn uusi laki ruston sisällä miten emu

kuten alussa sanoin korostan sitä että kannatan että vangeilla on ihmisoikeudet ja niistä säädellään asianmukaisesti mutta ei joka rasahdukseen lakipykälää tarvitse

jos mennään tämän nyt käsiteltävän paketin muutamaan asiaan

internetin käyttö on ihan loistava asia siinä vaiheessa kun vankia sopeutetaan siviilimaailmaan

se on valvotusti nykyaikaa ja täytyy sanoa että se on melkein välttämätön asia että pystyy sopeutumaan nykymaailmaan

nykyisin jo vankiloista käsin johdetaan huumekauppaa vaikka siellä ei internetiä olekaan mutta se tehdään kännyköillä joita on piilotettu vankiloihin

sinänsä ihan perusteltua edustaja niikon pyyntö saada tämä siihen mutta voin sanoa että valtaosassa tapauksia lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä houkutteleminen seksuaaliseen tekoon eli grooming niillä pystytään kyllä käytännön tasolla operoimaan mutta ei ihan kaikissa tapauksissa

näin tapahtuu ihan oikeassa elämässä ja voitte vain kuvitella jos sinne vapaa internet yhteys annettaisiin kaikille vangeille tai sanotaan näin vaikka valvottu internet yhteys kuinka se helpottaisi rikollista toimintaa

mutta taas positiivisia puolia toki on myös se että yh teydenpito helpottuu vaikka skypettäminen omaisten ja vangin välillä jos on pitkät yhteydet

asioilla on monta puolta mutta tässä täytyy nimenomaan huomioida että vankiloiden turvallisuus ei vaarannu ja vangit eivät pysty tekemään vankiloista käsin entistä helpommin rikoksia vaikkapa törkeitä huumausainerikoksia

arvoisa rouva puhemies

niissä lähdettiin aivan siitä ennaltaehkäisystä sinne tuomitsemispuolelle ja täytyy sanoa että lähes kaikki näistä ovat varmaan ihan toteuttamiskelpoisia